vielä edustaja sasi tästä kivihiilestä ja vastaavasta

on ollut erilaisia hallituksia tässäkin salissa tunnettuja henkilöitä on ollut valtiovarainministereinä eikä silloin ole asiaan puututtu

keskustan mielestä palvelurakenteita on uudistettava ajan vaatimusten mukaisesti

se on totta kivihiilen maailmanmarkkinahinta on laskenut

kaikki tiedämme ja tunnemme hyvin portugali ja irlanti tapaukset en niihin kajoa enempää tässä yhteydessä mutta ehkä pia viitasen puheenvuoroon siitä että asiat ovat muuttuneet

niin kuin jonkun kuulin täällä äsken sanovan kyllä myöskin monet kodeissa tällä hetkellä kohdattavat ja tavattavat ongelmat ovat osin perua juuri siitä että dokaaminen on siirretty sinne

mitä hallitus aikoo tehdä ihan oikein tämän matkailun lisäksi joka on sinänsä tärkeää niitten seikkojen parantamiseksi joilla syntyy viennin edellytyksiä suomelle

paras hanketta on vietävä pari pitkää askelta eteenpäin perustana kotikuntamaakunta malli kotikuntamaakunta malli

edellisen hallituksen aikaan oikeastaan vasta edellisen hallituksen työn viime metreillä tämä asia nousi vähän enemmän esille ja siinä yhteydessä tämä pallo oli kiistatta ministeri kataisella

tämä mahdollisuus on toki olemassa että jos yrityksellä on näköpiirissä mahdollisuus ihan tuottavaan kannattavaan toimintaan jonkun vaiheen jälkeen jonka ei ennusteta kestävän nyt kovin monta vuotta niin tällaisia yrityksiä voidaan rahoittaa tämän vaikeimman vaiheen ylitse

kun muualla on parannettu tuossa tilanteessa kotimaisen energian kilpailukykyä niin suomi samalla kertaa on heikentänyt oman kotimaisen bioenergian kilpailukykyä

sulkemismahdollisuus liittyy vaan siihen että se ei pääse liikkeelle sitten aikanaan ellei automaatiojärjestelmiä ole testattu ja nyt läpikäynyt nyt tämä kysymys läpikäyty

mutta jos vaihtoehdot lauantai iltana tai perjantai iltana ovat että menenkö sanotaan vaikka kymmenen aikaan illalla kapakkaan tai että kun siellä on niin kallista dokaanko kotona kun on virosta ajanut bussikaupalla sitä viinaa kotiin niin tällaisiin tilanteisiin jos voidaan vaikuttaa sillä että sitä viinaa ei kovin paljon tänne tule niin se on myöskin sen kontrolloidun järjestäytyneen alkoholintarjoilun kannalta hyvä ratkaisu

no sitten tuli lama tuli ongelmia

arvio siitä minkä verran nämä ongelmat nämä lamat vaikuttavat kaikkeen siihen mikä sähkön tarve on tulevaisuudessa vaihtelivat

tämä mahdollisuus koskee yrityksiä joidenka henkilöstö on alle tuhat työntekijää eli tässä tapauksessa sisu auto kyllä hyvin sopii näihin raameihin

onko nyt suuntavaisto kadonnut hallituksella näissäkin asioissa se minua huolettaa se ei ole hyviä lavastus

arvoisa puhemies

vaikkakaan se ei ole kyllä äänestäjää kohtaan ihan reilua mitä sdp teki kertoi vaalien alla että arvonlisäveroa ei nosteta nosti kuitenkin niin tässä tilanteessa en niin suuresti moiti siitä että sdp oli periaatteessa valmis nyt arvonlisäveron korottamiseen

ruotsi kohtelee höllemmin sekä eta maita niin kuin eta maita pitää kohdella että vielä niitä verosopimusmaita joitten kanssa ruotsilla on verosopimus mutta sen jälkeen muuta maailmaa ruotsi kohtelee tiukemmin ottein

tällaiseen kehityskuvaan pitää kyetä muilla politiikkatoimilla kuin asuntopolitiikalla asuntopolitiikallakin mutta myös muilla toimenpiteillä saamaan muutos

toiseksi keskeisten sosiaali ja terveyspalvelujen järjestäminen tulee koota yhteen erikoissairaanhoidosta vastaavien sairaanhoitopiirien kanssa pääsääntöisesti maakunnittain

arvoisa puhemies

muun muassa neste oil ilmoitti jäädyttävänsä naantalin jalostamon mittavan laajennussuunnitelman joka pitää sisällään dieselvoimalan ja pari maakaasuvoimalaa sekä maakaasuputken vetämisen turun seudulle ja varsinais suomeen

ajatus siitä että nyt se osaaminen suunnittelu tutkimus kehittämis ja myöskin rakentamisosaaminen siis arktisen meriteollisuuden rakentamisosaaminen mikä on näissä stxn omistamissa yrityksissä siis stx finland omistaa aker arcticin enemmistöomistuksilla puoliksi hietalahden telakan ja muutaman telakan tuolla se että tämä miten näille käy jäisi yksityisten yritysten täällä tekemien ratkaisujen varaan on vaarallista puuhaa arvoisa pääministeri

oma lukunsa ovat sitten julkiset hankinnat eri ministeriöiden alaisille toimijoille mutta ehkä siitä ministeri häkämies voi kertoa puolustushallinnon osalta esimerkin

ensinnäkin on hyvä että nyt alkaa olla laaja ymmärtämys sille että tuulivoimaa rakennetaan lisää ja että sen nimenomaan lisärakentamista kannustetaan tällä syöttötariffijärjestelmällä

edustaja männistö suurin piirtein kaikissa euroopan maissa ovat käytössä toimet jotka pyrkivät estämään tämänsorttista kehitystä

kolmanneksi pitemmällä tähtäyksellä samaan maakuntahallintoon voisivat kuulua myös ammatillinen koulutus ja nykyisten maakuntien liittojen tehtävät tavoitteena maakuntahallinto yleisine vaaleineen lähes kaikkien muiden eurooppalaisten maiden tapaan

tämäntapaisella ajatuksella käytyä keskustelua osin kuunneltuani kerrankin ilmaisen erittäin positiivisen kantani hallituksen linjaan

niissä keskitytään tutkimukseen tuotekehittelyyn viennin edistämiseen viennissä tarvittavien uusien mallien kehittämiseen

yleisesti en heitä siitä moiti

mitä vielä tulee siihen miten asuntopolitiikan pitäisi reagoida niin mielestäni todellakin sillä tavalla että jos objektiiviset tilanteet ovat samanlaiset jyväskylässä ja saarijärvellä ja voidaan osoittaa että saarijärven väestörakenne on sellainen että se on erittäin vanhusvoittoinen ja siellä kysyntää tälle asuntotuotannolle on niin en minä ymmärrä miksi minun kotikaupungissani tuetaan tällaista asumista mutta saarijärvellä ei

meillä on kuitenkin tässäkin salissa olen monta kertaa kohdannut nyt vähän erilaisista poliittisista ryhmistä aika lailla vastakkainasettelua tässä kysymyksessä

mitä tulee taas sitten siihen minkälainen syöttötariffijärjestelmä rakennetaan se on jollakin tavalla kuitenkin tämä pohjaehdotus markkinaehtoinen

ja vielä asumusten tiilikainen haluaisi kymmentuspulmista on

arvoisa puhemies

olisi se hyvä jos vihdoin myös perussuomalaiset olisivat oivaltaneet että suurkuntahanke vie metsään

niin kuin edustaja zyskowicz tässä päivä pari sitten sanoi ne ovat teoreettiset vastuut tai ihan mahdollisetkin vastuut en pidä niitä kovin todennäköisinä vastuina mutta ne ovat kuitenkin vastuita jotka painavat edustaja mustajärven kertomalla tavalla varmasti sitten myöskin suomen luottokelpoisuutta kun sitä katsotaan

lähteä tälle tielle

tämä oli virkamiestyön pohjalta syntynyt esitys sen jälkeen kun virkamiehet ja teollisuus olivat käyneet oman keskustelukierroksensa läpi

näin nyt pyritään tekemään sekä tätä kehittämistyötä että vientiä silmälläpitäen ja uskotaan että tätä kautta tämä mainio uusiutuva kestävän kehityksen mukainen päästötön raaka aine kyllä nousee siihen arvoon mikä sille kuuluu ennen pitkää

edelleenkin tässäkin tilanteessa näyttää siltä että sdp oli muitta mutkitta valmis nostamaan myöskin ruuan lääkkeitten majoituksen ja liikenteen arvonlisäveroa niitä arvonlisäveron kohteita jotka ovat tavallisen kansalaisen ennen kaikkea pienituloisen kansalaisen toimeentulon kannalta välttämättömyyshyödykkeitä niitä välttämättömyyshyödykkeitä joista sen tavallisen kansalaisen kulutuksen kokonaisuudessa nämä asiat kattavat erittäin suuren osan

se kannustaa kuitenkin tehokkaaseen toimintaan ilman että sinänsä siinä kun lisäkapasiteettia rakennettaisiin siihen varsinaisesti kilpailuttamista mukaan otettaisiin

tästä kaikesta osaamisesta voi olla kiinnostunut eivät vain jotkut täällä olevat kaupalliset yritykset vaan eräs erittäin merkittävä valtio ja sen yritykset joka valtio saattaa hyväksyä ja olla sitä mieltä että se jatkokehittäminen voi tapahtua täällä mutta se saattaa olla sitä mieltä että tämä arktinen meriosaaminen on niin suuri strateginen asia sille maalle että nämä toiminnot siirtyisivät pois kokonaan täältä suomesta

aikooko valtio käyttää omistusohjausta niin neste oilissa kuin gasumissakin joissa molemmissa yhtiöissä valtio käyttää määräysvaltaansa jos tahtoa löytyy

minä tulin vähän vastenmielisesti tänne

tämän jälkeen niitten viimeisten viikkojen aikaan kun tätä strategiaa valmisteltiin tuli vielä seikkaperäinen keskustelu erityisesti teollisuuden ja erityisesti siellä vielä metsäteollisuuden kanssa

pulliainen jota minä arvostan nimenomaan ympäristöasioiden asiantuntijana te otatte positiivisen kannan siihen että voidaan tehdä etanolia ja näitä tuontirehujen korvikkeita omasta puhtaasta raaka aineesta

kyllä se eurojärjestelmästäkin jos sitä joudutaan pääomittamaan niin eivät ruotsalaiset pääomita suomen pankkia vaan ne ovat muuten suomalaiset veronmaksajat jotka pääomittavat suomalaisia pankkeja

toivon sarastuksen arvoisa puhemies kuulee nyt myös monien sdpn poliitikkojen puheissa joista monet vastustavat hallituksen esityksiä tuolla maakunnissa niin että vähän hiljaisemmat kepulaiset eivät saa suunvuoroa lainkaan

heinäluoma

kyllä täällä vähemmälläkin selviää multaa tee mitään mitä itse

siinä jotkut huusivat itselleen mahdollisuuksia rakentaa syöttötariffilla tuulivoimaa mutta kuinka ollakaan eivät likimainkaan toteuttaneet sitä määrää minkä menivät huutamaan

minä kuuntelin hallitusryhmien välisiä keskusteluja ja oli aika yllättävää kuulla teidän keskinäinen nokittelunne ja minä vaan totesin että näin on ja sanoin että ei nyt näytä varsinaisesta rakkausavioliitosta todellakaan olevan kysymys

ihan oikea konsepti ja kun vaan yrittäjä tulee hallitus on valmis tukemaan niitä investointeja joilla tämä kysymys on tällä kertaa lopun käsitin että seuraava saadaan aikaiseksi

aivan viimeinen kommentti menemättä siihen syvällisemmin liittyy nyt siihen kysymykseen josta edustaja zyskowicz täällä sinänsä ihan oikein sanoi

on totta että muutamat yhtiöt ovat ilmoittaneet lomautuksista ja on tärkeää että näissäkin yhtiöissä otettaisiin huomioon muun muassa se mitä pääministeri sanoi että tämä aika voidaan hyödyntää esimerkiksi koulutuksen keinoin

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto

sille jolla on oikein paljon rahaa ja varallisuutta ei arvonlisäveroprosentilla hänen ruuassaan jos tulee yksi prosentti sinne tai viisi sinne tai tänne ole mitään merkitystä

arvoisa puhemies

en sanonut että teidän puheenne olisivat järjettömiä

kun pihtiputaan johtava kokoomuslainen julistaa ettei hän hyväksy suurkuntahanketta niin kyllä se niin lämmittää ellei huomaa että zyskowiczin kaksilla kylmillä kärryillähän siinä selvästikin ajetaan

se tekee asteikkoihin inflaatiotarkistukset tulojen korotuksen mukaiset tarkistukset mutta ei kevennä varsinaisesti asteikkoja mikä aina antaa suurituloisemmille enemmän kuin pienituloisille

me keskustassakin olimme sitä mieltä että silloin kun tämä akuutisti kaatui päälle ensiapu oli tarpeen mutta ratkaisu toisensa jälkeen uusiin vastuisiin meneminen tavalla jolla nyt on tehty en ollenkaan yhdy siihen että nämä kaikki askeleet enää olisivat perusteltuja ja oikeita

tässä tarvitaan valtion vahvaa

yhden mutta mainosmalla seisomaan panemalla arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kyllä hän kestää sen toisin kuin ne lapsiperheet ja niitä on paljon suomessa joiden lapsilisät te ensin jäädytätte ja viette näiltä lapsiperheiltä oikeutuksen siihen toimeentulon nostoon mitä pysyvä lainsäädäntö olisi heille suonut

kyllä tuo ahon raportti ja tämän työryhmän raportti pitää sisällä mielestäni kaikki keskeiset toimintalinjaukset mitä nyt tarvitaan

mutta on selvää että kaikki yritykset tekevät investoinnit kannattavaa liiketoimintaa varten ja tässä suhteessa voi olla että tilanne tämän mainitun investoinnin osalta on muuttunut eikä valtio silloin kun on kysymyksessä pörssilistattu yhtiö käytä pakkoa ihan sen listauksen yhteydessä annetun lupauksen mukaan

minä luulen että näitä hankintoja ennen pitkää joudutaan vielä lisäämään siitä mitä päätöksiä tähän saakka on jo tehty mutta niillä valitettavasti ei voida tätä turun telakkaa auttaa koska se on erikoistunut nimenomaan tiettyihin tuotteisiin

ministeri tunnistaa ja tunnustaa että on epäselvyys nyt sitten siitä mikä on solidiumin rooli ja miten sitä ohjataan ja johdetaan

se on vakava asia ja monet johtavat suomen ekonomistit ovat sitä mieltä että ne toimet joihinka nyt on päätetty ryhtyä kerta kaikkiaan eivät riitä kasvun vauhdittamiseen sillä tavalla että tästä ahdingosta päästäisiin ulos

osa niistä on luonteeltaan sellaisia että ne voidaan toteuttaa heti

jos kerran hallitus tekee sen linjan että se on valmis ottamaan suomen harteille entistä radikaalisti suurempia vastuita niin kuin se on mennyt nyt siihen leikkiin mukaan on ihan luonnollista että silloin hallituksen pyrkimyksiä saada vakuudet totta kai oppositio ilman muuta tukee

tällä tarkoitan sitä että jos katsotaan ranskaa tai saksaa tai yhdysvaltoja näiden rahoitusinstituutiot tekivät satojen miljardien eurojen satsauksia espanjaan italiaan tässä järjestyksessä espanjaan italiaan kreikkaan portugaliin irlantiin ja niin poispäin

toivotaan että myöskin se telakka saa asiakkuuksia

toinen osa on sellaisia joilla on tällainen keskipitkän aikavälin vaikutus ja niitä toimia valmistellaan hyvää vauhtia ja sitten osa on hyvin pitkällekin tähtääviä

äänestäjien on kuitenkin tiedettävä että millä tahansa paikkakunnalla ääni kokoomukselle ja näköjään jossain määrin muullekin hallitukselle on samalla ääni suurkuntalinjalle ja satojen kuntien kuoppaamiselle

mitä tulee muihin toimiin hallitus on valmis erilaisin koulutuksin kurssituksin ja vastaavin toimin auttamaan niitä jotka eivät sitten työtä saa tai ovat lomautettuina sparraamaan kuntoansa jotta työllistyisivät joko alalle tai muualle

olennaista on se että sillä vanhalla tuotesortimentilla me emme oikein enää pärjää

mutta älkää menkö kulkeko sillä tiellä silmät ummessa ja kertokaa se myöskin suomen kansalle että samalla kun pidätte tätä vakuusviuhkaa yllä sen vakuusviuhkan takana te olette menneet ei vain lisäämään vastuita vaan myös mikä minusta on vähintään yhtä iso itse asiassa paljon isompi asia hyväksymään sellaisia toimintamuotoja yhteisvastuulliselle ervvlle ja myöhemmin evmlle jotka ovat olleet täysin eduskunnan yhteisen kannan vastaisia kantoja

tämä vakuutus itse asiassa on se minkä verran ja se pitää selvästi sanoa niin kuin on kaikissa käänteissä sanottu minkä verran ihan sen teollisuuden viime vaiheen kuulemisen seurauksena näitä arvioita nostettiin